kansainväliset talousnäkymät ovat heikentyneet nopeasti

tilanne on otettava vakavasti

maailmanlaajuinen taantuma tuntuu meilläkin vaikka talouspolitiikkaansa hyvin hoitaneena euroalueen maana suomi ei ole taloustaantuman keskiössä

suomi on kuitenkin vientiriippuvainen maa ja vaikeudet viennissä näkyvät meillä ensin vientiyrityksissä sitten kotimarkkinoilla ja viipeellä myös valtion ja kuntataloudessa

hallitus varautuu epävarmoihin suhdanteisiin elvyttämällä

elvytyksessä on kyse määräaikaisista ja harkitusti suunnatuista toimista joiden aikataulu on suunniteltu ja jotka käynnistetään ripeästi

hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on elvyttävä

tehdyt mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen takana tutusta kiviranta joudun äänestämään viritelty kannatan edustaja lintilän esitystä

hallituksen toimet ovat olleet tarkkaan harkittuja ja järkeviä

ensin oli tärkeää varmistaa finanssisektorin toimintaedellytykset

kotimaisen kulutuskysynnän säilymistä on pidetty yllä pienimpien sosiaalietuuksien korotuksilla sekä veroratkaisuilla kuten tuloverotuksen ja ruokaverotuksen keventämisellä

hallitus on keskustellut työmarkkinaosapuolten kanssa ajankohtaisesta taloustilanteesta

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että työllisyyden lisäksi huolehditaan työntekijöiden osaamisesta ja kehittämisestä lomautus ja irtisanomistilanteissa

arvoisa puhemies

hallituksen budjettipäätöksessä asiat ovat oikeassa tärkeysjärjestyksessä

kestävä taloudenpito ja hyvä työllisyyskehitys ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat sosiaalisesti oikeudenmukaisen menopolitiikan

sen sijaan sosialidemokraattien ruuan arvonlisäveron alentamisen vaihtoehdoksi esittämä sinänsä hyvä kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostaminen ei antaisi euroakaan lähes sadalle tuhannelle pelkän kansaneläkkeen varassa elävälle

vanhasen hallitus on korottanut vähimmäisäitiys isyys ja vanhempainrahoja sekä sairauspäivärahoja työmarkkinatuen tasolle

hallituksen perhepoliittinen linja näkyy myös muissa parannuksissa kuten lapsilisän yksinhuoltajakorotuksessa lapsikotihoidon tuen korotuksessa sekä monilapsisen perheen lapsilisän korotuksessa

arvoisa puhemies

talouspolitiikan tavoitteena on edelleen työpaikkojen turvaaminen ja työttömyyden vähentäminen

työ on parasta sosiaaliturvaa

työllisyyden ylläpitäminen on myös avain julkisten palveluiden ja yhteiskunnan suojaverkon kestävään parantamiseen

muutokset ovat tarpeen

talouskasvun hidastuessa on entistäkin tärkeämpää parantaa työn kannustavuutta vähentää köyhyyttä ja turvata perusturvan taso kaikissa elämäntilanteissa

tärkeimpänä hallintovaliokunnan muutosehdotuksena pidän sitä että lakiesityksestä poistettaisiin kohta joka sallii poliisille oikeuden tarkastaa aseiden säilyttämistä

ihmisille pitää tarjota mahdollisuus selviytyä nykyistä paremmin elämän muutoskohdista ja arjen hallinnasta

jo voimassa oleva laki edellyttää välitöntä aseiden haltuunottoa ja lupien peruutusmenettelyn käynnistämistä jos on syytä epäillä että aseita ei säilytetä asianmukaisella tavalla

verotuksen kehittämistyöryhmän pohdintojen on oltava linjassa sosiaaliturvauudistuksen tavoitteiden kanssa

kannatettavana muutosehdotuksena pidän myös sitä että aseluvan hankkimiseksi ei tarvittaisi hallituksen esityksen mukaista jäsenyyttä ampumaseurassa

katse on suunnattava määrätietoisesti tulevaisuuteen

perustuslakivaliokunta linjasi lausunnossaan että koska yhdistyksen jäsenyys olisi hankkimisluvan saamisen edellytys hallituksen esityksen mukaan aiheutuisi yhdistykseen kuulumattomuudesta hakijalle kielteinen seuraus ja siten tosiasiallinen olennainen rajoitus perustuslain mukaiselle yhdistymisvapaudelle

yritysten kannattaa pitää kiinni työntekijöistään myös taantuman aikana koska yrityksillä on oltava valmiudet laajentaa toimintaansa viipymättä kun nousukausi taas alkaa

arvoisa puhemies

käsiaseluvan saamiseksi ei nyt hallintovaliokunnan mietinnön mukaan edellytetä kuulumista ampumaseuraan vaan ampumaseuran ampuma asekouluttajan antama todistus luvanhakijan aktiivisuudesta riittäisi aseluvan myöntämisen edellytykseksi

ne on kohdennettu keskustalaisten painotusten mukaan

nämä talousarviolisäykset kohdistuvat etenkin työllistäviin ja elvyttäviin toimiin

merkittävin osa lisäyksistä kohdistuu liikenteen perustarpeisiin

ne ovat tarpeen infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja koskevat koko maata

tällainen aktiivinen harjoittelu tietenkin edellyttää turvallisten harjoituspaikkojen olemassaoloa

maaseudulla asuvan harrastajan lähialueilta ei kuitenkaan välttämättä löydy harjoitusratoja etenkään sellaisia jotka olisivat auki ympäri vuoden

lisäykset perusradanpitoon ja joukkoliikenteeseen ovat huomattavia ja niitä on helppo perustella myös ympäristönäkökulmasta

hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkäreille oikeutta ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä poliisille henkilöstä joka on sopimaton pitämään asetta hallussaan

hallintovaliokunnan mukaan pelkkä ilmoitusoikeus lääkärien osalta ei riitä

lääkäreille ehdotetaankin ilmoitusoikeuden sijasta ilmoitusvelvollisuutta

tällaisella ilmoitusvelvollisuudella halutaan puuttua siihen epäkohtaan että pelkästään ampuma aseen hankkimisvaiheeseen liittyvä viranomaisvalvonta ei ole riittävä ampuma aseturvallisuuden kannalta

tällä muutoksella halutaan tiivistää viranomaisten yhteistyötä siten että aseluvan antavalla viranomaisella on mahdollisuus saada tietoja luvanhaltijan soveltuvuudessa tapahtuneista muutoksista

keskustan eduskuntaryhmälle on ollut ja on erittäin tärkeä koulutus ja aluepoliittinen kysymys että hammaslääkärikoulutus käynnistetään kuopion yliopistossa

poliisilla on oikeus saada ampuma aseen hankkimisluvan hakijasta sellainen lääketieteellinen arvio jonka perusteella lupaviranomainen kykenee arvioimaan henkilön sopivuutta ampuma aseen hallussapitämiseen

valtiovarainvaliokunta ehdottaakin tiukkaa lausumaa että eduskunta edellyttää asian päättämistä ensi kevään kehysriihessä

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmän mielestä on tärkeä vaalia ja edistää kotimaisen maa ja metsätalouden toimintaedellytyksiä

huomionarvoista on myös että aselain muutos ei vaikeuta metsästyksen harrastamista

keskustan ansiosta suomessa voidaan eu maatalouspolitiikan niin sanotun terveystarkastuksen lopputuloksena maksaa lähivuosina tuotantoon sidottuja eu tukia enemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa

keskustan eduskuntaryhmä kannattaa valtiovarainvaliokunnan esityksiä määrärahalisäyksistä vesihuolto ja ympäristötöihin sekä kestävän metsätalouden rahoitukseen

kannatan edustaja lintilän ehdotustakivirannan kannattamana oli kun unitedista poikkeva tukeudumme äänestämään valiokunnan mietintö linjaa edusti lintilä heitti

valtiovarainvaliokunta esittää valtuuksien korotusta erityisryhmien asuntojen avustuksiin

äänestykseannetusta kolmijaon kuusikymmentäyksi ja kahdeksan kirjaa kuussa kaksikymmentäseitsemän

mietinnön mukaisen

sama koskee valiokunnan ehdotuksia myöntää määrärahoja veteraanien kuntoutukseen nuorten mielenterveyspalveluihin ja lapsiperheiden kotipalveluun

onko sir

edustaja j

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kasvihuonetuotanto on menestynyt suomessa varsin hyvin voi sanoa jopa yllättävän hyvin eu jäsenyyden aikana

keskusta tulee esittämään toisessa käsittelyssä asiaan liittyvää lausumaa ja ehdottaa että eduskunta edellyttäisi että hallitus seuraa energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta kasvihuone ja puutarhayrittäjien kohdalla ja ryhtyy kiireellisesti riittäviin toimenpiteisiin energiakustannusten leikkaamiseksi myös näiden yrittäjien osalta

paljon energiaa käyttävät kasvihuone ja puutarhaviljelijät käytännössä jäisivät tämän hallituksen esityksen mukaan energiaintensiivisen toiminnan palautuksen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

keskustan vastalauseen kolme muutosesitystä merkitsisivät toteutuessaan lain merkittävää toimivuuden parantumista

ensinnäkin tuntuu kummalliselta että tämä ei koske kaikkia yritysmuotoja vaan ainoastaan osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

valtiovarainvaliokunta teki pienoisen lisäyksen näihin valtionosuuksiin mutta edelleen pudotus on jyrkkä edelliseen vuoteen verrattuna

arvoisa puhemies

valtion avustuksia oikein käyttämällä olisi kuitenkin mahdollista saada aikaan muutos kuntien asenteessa rakennustensa home ja sisäilmaongelmiin ja opettaa oikeat toimintamallit homevauriokorjausprosesseissa sekä lisätä rakennusten käyttöaikaisten korjausten oikea aikaisuutta

tiedän että nämä ovat koko maassa metsäkeskuksista loppuneet tältä vuodelta ja esimerkiksi lounais suomen metsäkeskuksen alueella tämä tapahtui jo toukokuun lopussa

tämäkin työllisyysraha sopisi hyvin tuohon ministeri ihalaisen mainitsemaan lisäbudjettiin joka on syksyn alussa toivottavasti tulossa

jos joku tuntee itsensä tämän mietinnön virkkeen äidiksi tai isäksi tai muuten haluaa selittää tätä kuulisin mielelläni selityksen tähän syvälle luotaavaan virkkeeseen

keskusta tulee toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä kokonaisuudessaan

tietysti sinänsä pidämme hyvänä että hallitus on tehnyt osana raamisopimustaan tämän maatalouden energiatuotteitten valmisteveron palautuksen leikkauksen lykkäämisratkaisun

arvoisa puhemies

tästä luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevasta hallituksen esityksestä voi sanoa että siinä varsin pitkän valmistelun aikana maa ja metsätalousministeriön ja tuottajajärjestöjen kesken ovat minusta suurimmat kömmähdykset kyllä hioutuneet pois

kokemuksesta kun itsekin harjoitan maataloutta luonnonmukaisena tuotantona voin sanoa että tämä tarkastus sinänsä ei minun kokemukseni mukaan ole mikään ongelma mutta pidän outona sitä että se on maksullinen kun yleinen tilatukivalvonta on maksutonta

kuntajakolain muuttamista koskevassa lakiesityksessä valtioneuvostolle on annettu toimivalta liittää taloudellisesti vaikeassa asemassa oleva kunta toiseen kuntaan

tämä luonnonmukaisen tuotannon valvontakin on yhteiskunnan intressissä ja on kummallista että tästä peritään maksu valvonnan kohteena olevalta viljelijältä

nämä porkkanarahat ovat kuitenkin suuruudeltaan melko vähäisiä ottaen huomioon että yhdistymisavustuksilla tavoitellaan suurkuntien syntymistä

arvoisa puhemies

mtk pyrki siihen että jatkossa tämä luonnonmukaisen tuotannon valvontakin olisi maksutonta varsinkin kun se on jokavuotinen menoerä mutta tätähän nyt ei ole ainakaan tässä ole pystytty toteuttamaan eli evira ely keskukset ja muut valvontaa tekevät tahot rahastavat tästä aika oudolla tavalla

hallitus lupasi taittaa valtion velkaantumisen mutta sen sijaan suomi on kokoomuksen ja sdpn johdolla matkalla eun tarkkailuluokalle

kaikesta kritiikistä huolimatta hallitus jatkaa suurkuntafilosofiaan perustuvan uudistuksen läpiviemistä tavoitteenaan vähentää kuntien lukumäärää

myös sosiaali ja terveyspalvelu uudistus joka tällä hetkellä vaikuttaa olevan täysin sekasorron tilassa on valjastettu suurkuntauudistuksen toteuttamiseen

on kuntien kannalta kohtuutonta että ne ovat joutuneet ja voivat jatkossakin joutua ottamaan kuntarakennelakiin kantaa vaikkei sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ole selkoa

keskusta on esittänyt esimerkiksi miljardiluokan kasvurahastoa uusien työpaikkojen luomiseksi

lisäksi olemme esittäneet valtion infra oytä vauhdittamaan työllistäviä liikennehankkeita

tässä olisi tämmöinen erityissäännös jossa metsästysseurat sitten neuvottelisivat metsähallituksen kanssa hirven ja valkohäntäpeuran metsästyksestä lokakuun puolivälin ja vuoden lopun välillä